täällä on käyty vähän värikästä keskustelua tästä asiasta mutta uskon että kuitenkin meillä kaikilla täällä on yhteinen tahtotila että myös kehitysapua on annettava

se on totta että edellinen asetus on sillä tavalla epäkurantti että se kaipaa korjauksia

omaishoito on äärimmäisen tärkeää myös kunnille

näiden lisäksi kiinnittäisin nykyistä enemmän huomiota ja kohdistaisin lisää resursseja naisten ja lasten aseman parantamiseen sekä vainottujen kristittyjen tukemiseen

on tärkeää että haja asutusalueilla pidetään huolta jätevesiasioista ja ymmärrän että siellä kaikilla kansalaisilla on vastuu

ja kun ajatellaan että puhutaan ainakin paljon normien purkamisesta ja muista esimerkiksi tästä laitoshoidosta niin tämän omaishoidon laajentuessa siitä päästään ja todella silloin siellä kuntien puolella saadaan näitä säästöjä aikaiseksi

mutta sanotaan että kuivalla maalla asuville ei tarvita mitään kalliita järjestelmiä riittää aivan varmasti että on pari kaivoa ja sitten hiekkakenttään lasketaan niin että homma hoituu

vielä sitten ottaisin myös tämän tämä on vaalikentilläkin ollut paljon esillä ja muuta että tämän omaishoidon tuen siirto menisi kelalle koska se on nyt erittäin kirjavaa kun se on kuntakohtaista ja näin siellä on kunnissa eri kriteerit näissä asioissa ja siellä joutuvat ihmiset ponnistelemaan kuka saapi niitä hoitoja ja kuka ei

mutta sen ymmärrän täysin että vesistöjen varrella olevilla täytyy olla sitten järeämmät toimenpiteet jotta ei tapahdu näitä ympäristötuhoja asioissa

mutta kokonaisuutena näen että tämä on erittäin hyvä asia ja toivon että se tulee tänne ja siihen saadaan asianmukaiset korjaukset

minulla on myös henkilökohtaista näkemystä asiaan koska omista vanhemmistani isäni hoiti äitiä ja se oli suuri tappelu että isäni sai sitten tätä omaishoidon tukea

hän oli alkuvaiheessa erittäin tyytyväinen mutta totesi sitten kun verotus kävi siihen kiinni että eipä tästä paljon ollut etua mutta jotakin myös tapahtui

tämäkin täytyi niin monen mutkan kautta mennä että vielä siihen aikaan suomessa vaikutti sellainen henkilö kuin herra karpo ohjelmineen niin sen ohjelman kautta tämä myös aukesi kontiolahden kunnassa

arvoisa puhemies

on aivain oikein tietysti että toimintoja tehostetaan samoin kuin hallinnosta resursseja siirretään sitten kenttätyöhön koska on tärkeää että kentällä on riittävästi poliiseja näin turvaamassa kansalaisille turvallisuutta

mutta myös minä kiinnitän huomiota tähän lpn lakkautusasiaan sillä tavalla että minua ihmetyttää kyllä että kun lptä ollaan lakkauttamassa ja sitten nämä toiminnot siirtämässä paikalliselle poliisille mitä ihmeen säästöjä tässä tapahtuu

nythän siellä sanotaan että sitten paikallisessa poliisissa järjestetään kuitenkin organisaatio joka tekee tätä toimintaa

uskon myös aivan niin kuin täällä edustajat alan ammattilaiset hongisto ja kumppanit ovat puhuneet että kun nyt tämä lpn porukka siirretään tälle paikalliselle tasolle niin varmasti näitä sitten sillä tavalla kompensoidaan että paikallisen tason tehtäviä joutuvat nämä liikenteenvalvojat tässä tekemään

myös minä olen yksi tämän aloitteen allekirjoittaja mutta niin kuin myllykoski totesi tietysti tätä aloitetta ei sinänsä tarvitsisi koskaan toteuttaa kun ollaan sote rakennetta tekemässä tässä asiassa

vammaisuus on aivan tärkeä asia ja sitä on kunnioitettava sillä tavalla mutta näkisin että kustannusseuraus jos se on yksistään nyt kunnalle että millään tavalla valtio ei ole näissä asioissa mukana aiheuttaa lisää ongelmia kun mietitään että kuntataloudet ovat monella puolella erittäin haastavassa tilanteessa

kun puhutaan tietysti energiapolitiikasta puhutaan myös meidän teollisuuden kilpailukyvystä ja sitä kautta taloudesta ja työllisyydestä

arvoisa herra puhemies

tätähän on markkinoitu energiaomavaraisuuden lisäämisellä sekä työllisyysvaikutuksilla mutta kun olemme kuulleet näitä viimeaikaisia tuulahduksia tuolta itärajan takaa se on totta että fennovoimahan on suomalainen yhtiö ja suomessa tämän tekee mutta se hankkii sitten energian tuolta itäpuolelta niin tämä laittaa vähän ajattelemaan mikä on tämän laitoksen tulevaisuus ja tahtotila

kun tuossa ministeri ihalainen puhuikin jo siitä että pyritään mahdollisimman suureen suomalaiseen kotimaiseen työvoimaan niin vielä uudistaisin tuon kysymyksen

arvoisa puhemies

on ollut pöyristyttävää seurata täällä miten keskustelu on käynyt niin entisen hallituspuolueen kuin sitten toisten hallituspuolueiden kesken kiistelystä siitä että mikä on tärkeää

arvoisa puhemies

mutta ennen kaikkea painotan sitä asiaa että tämä omaishoitosysteemi on siirrettävä kelalle

ihmettelen miksi hallitus tässä panttaa näitä asioita koska nyt on myös lukemilla osoitettu että se on kaikella tavalla inhimillistä omaisten kannalta ja myös taloudellisesti yhteiskunnan kannalta

arvoisa puhemies

valitettavasti tässä ei ole paljon päässyt tähän perehtymään mutta haluan veropolitiikan puolelta ottaa muutamia lainauksia asioissa

me perussuomalaiset kannatamme vapaaehtoisia kuntaliitoksia ja onhan niitä aikojen saatossa tehtykin

muistamme sen kun hallitus aloitti taipaleensa että se puhui että se käy rakenteisiin kiinni ja uudistaa asioita mutta ainakin täällä veropolitiikan puolella on vielä paljonkin uudistamisen varaa

emme myöskään voi hyväksyä hallituksen käyttämiä epäsuoriakaan keinoja niiden ajamiseksi emme sellaisten ylimitoitettujen vaatimusten asettamista kunnille joista selviytyäkseen kuntien on käytännössä katsoen pakko tehdä liitos naapurikuntien kanssa

ja niin kuin sanonta sanoo verot kansan verta juovat niin verotus on erittäin tärkeä tekijä sekä yksilön kannalta yrityksen kannalta ja tietysti myös valtiontalouden kannalta

rajoja siirtämällä ei väestömme nuorene eikä verotuloja tule lisää

osinkoverojärjestelmä on edelleen monimutkainen

on myös muistettava että hallitus on tehnyt voitavansa kuntien talouden ahdingon syventämiseksi leikkaamalla jatkuvasti kuntien valtionosuuksia

ansio ja pääomatuloista on puolestaan olemassa monenlaisia vähennyksiä

veronmaksajalle tämä ei ole läpinäkyvä kokonaisuus eivätkä veronmaksajat osaa hyödyntää kaikkia vähennyksiä vaikka merkittävä osa vähennyksistä tehdään viran puolesta eli ilman verovelvollisen erillistä pyyntöä

niin kuin aikaisemmin tuolla debatissa sanoin myös oikeuskansleri on ottanut kannan tähän että sote uudistus ja kuntauudistusvalmistelujen eritahtisuus ei millään tavalla edesauta perustuslain kannalta tätä ongelmaa

minä jatkan vielä täällä edelleen veroon liittyviä asioita

meidän mielestämme kansalaisten palvelut eivät saa jäädä byrokratian jalkoihin

hallituksen kustannukset olivat yksinkertaisesti korkeat tanskaan verrattuna missä arvonlisäverokanta on aivan toista luokkaa

arvoisa puhemies

tietysti tarvitaan tähän kilpailua mutta lähinnä olen myös huolestunut niin kuin useat edustajat ovat täällä kun tämä toiminta siirretään nyt näille korjaamoille tästä riippumattomuudesta

arvoisa puhemies

lastensuojelu on erittäin tärkeä asia ja tietysti tällä hetkelläkin meillä on lainsäädäntöä olemassa mutta se riittävä valvonta ja resurssit sitten uupuvat monella puolella

arvoisa puhemies

mutta kun ottaa huomioon että kuntien taloudet ovat omalla tavalla haasteessa niin tällä puolella tarvittaisiin silloin myös valtiovallan toimenpiteitä

nythän meillä nykyisen lain puitteissa on raskaan kaluston kohdalla mahdollisuus että sinne korjaamolle missä korjataan katsastusmies tilataan ja täällä on edustaja jokinen ainakin todennut tuossa että tätä seikkaa täytyisi tässä huomioida ja minäkin näkisin että nimenomaan nyt tämän kevyen kaluston osalla tällainen mahdollisuus tähän tulisi

on tietysti mielenkiintoista että keskustelu on täällä käynyt erittäin asiantuntevana

ja niin kuin edustaja tuupainen toi täällä saman julki minuakin askarruttaa ennen kaikkea tämä kotimaisen omistuksen osuus tässä fennovoiman hankkeessa

toivotaan että kontulan lakialoite menee eteenpäin ja saadaan edes hieman verran näihin asioihin korjauksia

tämän uskoisin tuovan lisää kilpailua ja hinnan kehitystä siihen suuntaan että se olisi kuluttajalle edullinen ja myös tässä tämä riippumattomuusasia tulisi erittäin hyvin huomioiduksi

täällä on ollut mielenkiintoista kuunnella miten puolelta ja toiselta on heitelty peistä mikä on parempi mutta minä henkilökohtaisesti tarkastelen vain oman maakuntani tilannetta eli pohjois karjalan näkökulmasta

tietysti jotain hyvääkin tässä on

esimerkiksi nyt jos käytetään konttorilla ja auto hylätään niin sitä ei välttämättä sitten jatkossa tarvitse samalle asemalle suorittaa

sitten meidän on katsottava myös muuta ratkaisua kuin ydinvoimaa aivan niin kuin täällä ovat nämä jotka vastustavat sitä sanoneet että meidän on kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja kehitettävä

on jotain aina hyvääkin jos jotain negatiivista tässä asiassa mutta odotetaan mielenkiinnolla ja seurataan kun valiokunnassa näitä asioita käsitellään ja otetaan huomioon sitten ne lausumat ja muut tässä

kysymys kuuluukin

mitä aikoo hallitus tehdä että esimerkiksi pohjois karjalan maakuntaan saataisiin uusia työpaikkoja

minulla olisi kyllä siihen esitykset mutta kuuntelen mitä hallitus aikoo tehdä

arvoisa puhemies

näissä se voi olla kuoleman suudelma ja kun ajatellaan että hallitus on puhunut uusista työpaikoista niin tässä on vähän ristiriitainen tilanne

sama koskee tietysti kuntien talouksia

se tietää kunnille suuria haasteita ja tässä asiassa kannattaisi ottaa aikalisä ja miettiä tarkkaan tilannetta

arvoisa puhemies

eläkeläiset ovat todella iso joukkue jotka antavat monella tavalla yhteiskunnalle nimenomaan sisämarkkinoille polttoainetta että yritykset voivat toimia ja noin poispäin

eläkkeiden lisäksi indeksikorotuksen alentaminen heikentää myös monia muita näihin indekseihin sidottuja etuuksia kuten työttömyysturvaa peruspäivärahaa työmarkkinatukea vammaisetuuksia opintorahaa lapsikorotusta sekä rintamalisää

tämän päätöksen vastuuttomuutta kuvastaa myös se että indeksikorotuksen alentamista ei ole suunniteltu korvattavan myöhemminkään vaan vaikutus on tarkoitettu pysyväksi

arvoisa puhemies

näen myös että kansalaisaloitteet on tuotava tänne suureen saliin ja ne on käsiteltävä asiallisessa järjestyksessä eli valiokuntien kautta

mutta nyt käsittelyssä olevaa tasa arvoista avioliittoa en tule tukemassa koska näen että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja siitä pidän kiinni

arvoisa puhemies

myös itse viime vaalien aikana kun olen valmistautunut olen vaalikoneessa vastannut että olen perinteisen avioliiton kannalla

me kaikki olemme varmasti sitä mieltä että ympäristöä ja ilmastoa on suojeltava ja siinä on huomioitava sitten asioita myös laajemmin

tietysti suomi on ollut näissä asioissa edelläkävijä ja se on omalla tavallaan ollut vaikuttamassa siihen että olemme myös kärsineet vähän asioista menettäneet työpaikkoja sen tautta kun olemme olleet liian etukenossa näissä asioissa

mutta nyt olisi tärkeintä että nimenomaan saataisiin laajemmin globaalisti nämä asiat eteenpäin ja vastuun ottoa laajemmaltikin

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu elvytyksestä ja myös ministeri rinne on puhunut sen asian puolesta ja se on aivan oikea suunta

haluaisin tietää mitä toimenpiteitä rinne meinaa tämän asian johdosta koska on selvä että ellei sukupolvenvaihdoksia tapahdu niin siellä tuhansia työpaikkoja jää vaille ja nyt tarvittaisiin nimenomaan niitä työpaikkoja

arvoisa puhemies

tuuli on kallista

myös kotimaisuusaste on alhainen

on erittäin järkevää että tuetaan kotimaisia eli puuta

totta kai kaikki ymmärrämme että sitä me tarvitsemme mutta tietysti hallituksen toimenpiteet näissä ovat olleet sellaisia että nimenomaan tätä kasvua ja työllisyyttä ne eivät ole millään tavalla olleet tukemassa

edustaja kiviranta on tehnyt erittäin hyvän lakialoitteen ja kun ajattelemme että meillä on vähenevä määrä invalideja ja veteraaneja niin asia olisi ollut vielä jämäkämpikin sillä tavalla että tähän olisi otettu myös sotaveteraanit koska samalla tavalla he ovat olleet siellä puolustamassa isänmaata ja tekemässä sitä työtä

kun olemme viennistä riippuvaisia niin on ennen kaikkea tärkeää pistää panostuksia meidän verotukseemme jotta verotus on kilpailukykyinen yritystoiminnassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minäkin näen että kun on tällainen ongelma vankilan sisällä vankila on rangaistuslaitos ja siellä pitäisi olla turvallista ja muuta mutta kun mietitään että on tämä huumeongelma olemassa ja muuta niin varmasti tämä on yksi kohta jolla pystytään näitä asioita ehkäisemään

avioliitto on vanha perinteinen perheoikeudellinen instituutio ja parisuhdemuoto jolla on suuri merkitys inhimilliselle yhteiskunnalle

myös kotona tapahtuvan palvelun suhteen tämä on erittäin hyvä että prosentit lasketaan alaspäin ja annetaan näin mahdollisuudet mahdollisimman pitkään asua siellä kotona ja kuntien olla valmiita tuottamaan näitä palveluita

ne ovat hyvin merkittävä tekijä ja siitä syystä toivoisin nyt lopultakin kun täällä ovat melkein kaikki ryhmät ottaneet niitä asioita esille että tässä ruvetaan tekemään niitä panostuksia nimenomaan työvoimavaltaisille yrityksille

avioliiton muuttaminen miehen ja naisen välisestä liitosta sukupuolineutraaliksi aloitteessa ehdotetulla tavalla johtaisi perinteisen avioliittokäsitteen sisällön ja merkityksen muuttumiseen

turvallisuus täytyy taata siellä sisällä ja huumeet ovat todella suuri ongelma

arvoisa puhemies

täällä vasemmalla laidalla eräät kollegat olivat huolestuneita siitä että kun tämä haalarijärjestelmä laitetaan niin mitenkä tässä sitten käy mutta niin kuin täällä nämä poliisitaustaiset edustajakollegat ovat todenneet niin ei siellä kenenkään tarvitse niitä hommiaan tehdä sinne haalarin housuun eikä siellä ole aikoja että ollaan niissä jätteissä

niin kuin on todettu järjestyksenvalvonnan puolelta resursseja on koko ajan leikattu ja ennen kaikkea haja asutusalueilla huoli on suuri kansalaisten turvallisuudesta ja tälle puolelle pitäisi näitä painotuksia laittaa

muutos koskettaisi perhelainsäädännön perusteita ja sillä olisi huomat tavaa periaatteellista merkitystä

arvoisa puhemies

minunkin mielestäni on erittäin hyvä että näin kansalaisaloitteen kautta tullaan tähän asiaan eikä niin että tehtäisiin tarhoille vahinkoja ja iskuja

lp kun lakkautettiin niin sanottiin että se sulautuu sitten näihin paikallisiin poliisiloihin mutta kun on seurannut tuolla liikenteessä liikkumista niin kyllä siellä valvonta on huomattavasti vähentynyt

tämä asia on oikein hyvä

jos mietimme että meillä esimerkiksi raskaan liikenteen puolella koko ajan kabotaasin puoli laajenee ja nyt muun muassa tänä päivänä on viimeinen päivä ennen kuin ammattipätevyydet umpeutuvat niin tälle puolelle jos minne tarvittaisiin näitä resursseja että olisi tasavertaisuutta liikenteen valvonnassa

meillä on laitoksissa ihmisiä jotka todella joutuvat olemaan näissä aineissa ja olemaan pitkiäkin aikoja

vaikka hallitus väläyttelikin muutamia iloisia uutisia kehysriihessään joitakin kohtia haluaisin silti kritisoida

suomalaisilla ei ole varaa menettää yhtään työpaikkaa

arvoisa puhemies